pääministeri käsitteli myös työkyvyttömyyseläkkeeltä palaamisen kysymystä

arvoisa puhemies

tuskin tässä nämä puheenvuorot sitä merkitsevät ettei tätä esitettyä uutta käytäntöä voisi hyväksyä eli tämän riistahallintolain mukaista suomen riistakeskuksen perustamista

tämä on valitettavaa koska nämä suuret yritykset upm ja stora enso pystyisivät ja olisivat pystyneet panostamaan enemmän t k suuntaan tutkimukseen ja kehittämiseen ja siihen mitä kaikkea mahdollista todella nopeammalla aikavälillä olisi saatavissa puukuidusta myös että

on tietysti erittäin tärkeä asia todeta painokkaasti että ketään ei vastentahtoisesti voi edes ajatella palauttaa työkyvyttömyyseläkkeeltä pois

tänään ympäristövaliokunta äänesti täällä on ed

kaiken kaikkiaan arvoisa puhemies voi todeta että tämä on osa niitä pieniä askeleita joita hallituksen asunto ohjelmassa on iskenyt pannaan käyt

työkyvyttömyys on pysyvä se on todettu pysyväksi kun yleensä henkilö pääsee työkyvyttömyyseläkkeelle

arvoisa puhemies

keskustelun

ryhdytään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on ja eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kahdeskymmenesensimmäinen lokakuuta kello neljätoista tämä sitä nyt pannaan täytäntöön

mutta jos haluaa palata työelämään tilanne on muuttunut ehkä löytyy sopiva työtehtävä jonka suorittamista ei sairaus tai vammaisuus estä niin tietysti tällaisille henkilöille tulee luoda tukimenettelyjä ja auttaa heitä tukea jaksamaan työelämässä

juurikkala kyllä siihen reppuun on vielä jäänyt painoa tämänkin jälkeen

se oli sinänsä merkittävää koska valiokunnassakin on edustettuna merkittävä puolue jonka mielestä sanaa ilmastolaki ei pitäisi ollenkaan lausua kirjoittaa valiokunnan toimesta

näin ollen todella kansaneläkemaksun poistaminen ei helpota sinänsä näiden yrityksien toimintaa jotka vähentävät määrätietoisesti työvoimaansa ja niille tämä on niin marginaalinen tuki jos näin voidaan edes ajatella että sieltä ei apua löydy

en ala nyt luetella niitä

sehän lähtee siitä että kun ei enää uskotakaan että hankitaan terveyskeskuksiin asiallinen määrä lääkäreitä niin sitten luodaan tällainen lisäpalvelu joka on siinä nykyisen terveydenhoitajan sairaanhoitajan ja lääkärin välillä eli lääkkeitä tosin hyvin kapealla sektorilla määräämään oikeutettu sairaanhoitaja

arvoisa herra puhemies

näin ollen tällä tavalla asia on avattu

tämä välikysymys on tehty reumapotilaiden vuoksi ja sen vuoksi että ollaan hävitetty suomesta tämä korkeatasoinen erityisosaamispaikka joka on kodinomainen turvallinen tuttu jossa on ollut eri palvelumuodot samanaikaisesti saatavilla ja mitään vastaavaa ei ole olemassa

itse en usko että energiaverotuksen lisääminen tulisi niitä pahemmin vaikeuttamaan

yleensäkin työelämässä jaksamisen tukimuotoja tulee aktiivisesti kehittää

on fiksua metsästämistä asiallista riistan vähentämistä ja sitten asiatonta

juurikkala tietää kyllä ja ne paikallaolijat jotka kaikki olemme iloisia että tämä hallituksen esitys menee eteenpäin

pentti oinonen tuli tähän teidän ilmastopolitiikkaanne haluaisin viitata että silloin kun pidettiin se metalliliiton aikoinaan kirjoittaman ilmasto ohjelman tiedotustilaisuus kuitenkin timo soinin puolentoista vuoden työn osoituksena mitä se siis ei ollut timo soini erehdytti tässä julkisuutta siinä ed

tämä on tärkeä laki ja linja on tietysti se että se on oikean suuntainen mutta ei kyllin pitkälle menevä

aivan oikein tässä ed

kataja esitteli tämän abloy oyn joka todellakin on avainyhtiö tässä asiassa omalla ikäohjelmallaan ikävapaa tehostettu työterveydenhoito fysioterapia ja niin edelleen

tiedän että sairaanhoitajat eivät ole millään lailla itse innostuneet ollenkaan tästä laista koska heidän oma työnsä on se mitä he haluavat tehdä

se on nimenomaan kohtuullisen ison palasen ja sitten tämän varsinaisen kansallispuistoalueen välissä eli se kuuluu juuri niihin helsingin omistuksessa olevien alueiden läheisyydessä oleviin kallioalueisiin jotka nyt haluttaisiin louhia eli se estäisi myös tämän koko kansallispuiston eheytymistä ja kehittämistä

ikääntyneemmille työntekijöille

arvoisa puhemies

se on aivan hyvä linjaus se on inhimillistä tukevaa mutta pakko keppi jossa on vielä oikein piikki mukana nostaa eläkeiän alarajaa ei ole järkevä

he haluavat tehdä sitä työtä mihin heidät on koulutettu ja saada sille työlle mahdollisimman hyvät työolosuhteet mitkä eivät toteudu

täällä puhuttiin myös siitä ed

sekä neuvoloissa on työpaine liian vähän terveydenhoitajia avohoidossa kotihoidossa kotisairaanhoidossa on liian vähän työntekijöitä ja sairaaloiden osastoilla liian vähän työntekijöitä

se ei ole myöskään tehokasta koska sinänsä se ei johda siihen että eläköitymisikä nousisi vaan aivan niin kuin täällä todettiin aikaisemmin se lisää hakeutumista työkyvyttömyyseläkkeelle ennen muuta ja se on ongelma monesti näiden hylkyjen vuoksi

ehkä voitte vastata tähän kysymykseen

näitä säätiöitä on useampia

eräs säätiö myös tai se on nyt osakeyhtiö on tästä ollut vastikään huolestunut ja se on nimenomaan se punkaharjun kuntoutuslaitos joka sai sitten kelalta nämä reumakuntoutukset koska se on erikoistunut aivohalvauspotilaiden kuntoutukseen ja sen erikoisosaaminen on heillä

pulliainen tuossa ajatteli onko se sydämen vasen puoli vai mikä mutta totesi että se on vasen keuhko

niiden lähtökohta on ollut luonnonsuojelun lähtökohta ja on otettu aivan järkevällä tavalla huomioon alueen elinkeinoelämä joka yleensä on tukenut näiden kansallispuistojen perustamista

nyt heidän palkkansa ei nouse vaikka heille tulisi lisää vastuuta ja tosiasiassa vastuuta tulee aina silloin kun annetaan lääkkeenmääräämisoikeus

nythän siinä on niin sanotusti atelektaasissa osia eli osa keuhkoista on painunut kasaan mutta se on mahdollisuus laajentaa normaaliin tilaansa

mutta vielä tähän päästökauppa asiaan

tämä ei mielestäni toteudu kunnolla jos ei olla kaiken kaikkiaan enemmän kunnianhimoisia

jos hallitus olisi tämän esityksen sijasta käyttänyt henkisiä ja aineellisia panoksia lisäämällä lääkärien määrää terveyskeskuksissa parantamalla terveyskeskusten toimintaedellytyksiä ja myöskin kiinnittämällä enemmän huomiota koulutukseen lisäämällä terveyskeskukseen tähtäävää koulutusta lääkäriopinnoissa ja myöskin suuntaamalla käytännön koulutusta enemmän terveyskeskuksiin ja ajoissa niin olisi voitu todeta että tätä hallituksen esitystä tämän lääkkeenmääräämisen osalta ei olisi edes tarvittu edes niistä perusteista mitä nyt hallitus esittää eli että lääkärit voivat paneutua varsinaiseen työhönsä

niihin on liittynyt metsästyskysymyksiä jotka on ratkaistu aivan sopuisasti ja hyvällä tavalla sekä pohjoisessa että etelä suomessa

tässä eduskunta käsittelee saimaan kanavan ja nimenomaan suomen tasavallan ja venäjän federaation välisen vuokrasopimuksen ratifiointia

salolainen ja muut puhuivat että helsingin kaupungin pitää nyt mahdollisimman nopeasti lähteä maanvaihtoihin ja ostetaan valtion toimesta lisää maata

esimerkiksi tulee mieleen yrittäjä toivo sukarin painostus voisin näin sanoa ministeri vapaavuoren suuntaan että hänellä on kyllä monia ystäviä siis toivo sukarilla hallituksessa kun ajettiin näitä kauppakeskushankkeita vastoin voimassa olevaa maakuntakaavaa

hajottaako se myös näiden palvelujen kysynnän useampaan pisteeseen eikä enää käytä heidän erityisosaamistaan joka ehkä on hiukan kalliimpaa kuin jonkin muun kuntoutuslaitoksen

globaalisti me tarvitsemme enemmän muita ratkaisuja yhteistoimintaa ja silloin kyllä tämän professori patomäen ja hänen hyvin laajan tiedemiesverkostonsa esittämän hiilimaksun myös silloin siis kun hiilidioksidia tuotetaan tai kun hiili hiileen eli nieluja ei nimittäin niin silloin pitäisi

tätä ennen on perustettu myös merellinen kansallispuisto siinä mielessä että se sijaitsee merialueella niin kuin itäisen suomenlahden kansallispuisto tai sitten saaristomeren kansallispuisto on ollut

täällä ministeri käytti hyvän puheenvuoron erityisesti siltä osalta että hän sanoi olevansa kymen kanavan toppuuttelija

näin ollen meidän kuntoutuksen ja muun palvelutason lasku on se joka tässä uhkaa

selkämeren kansallispuisto jonka ympäristövaliokunta kuitenkin on yksimielisessä mietinnössään päättänyt perustaa ja jota se on päättänyt esittää täysistunnolle

kaiken kaikkiaan meidän pitäisi saada vaalitulos vähemmän riippuvaksi rahan käytöstä ja näin ehdokkaat enemmän samalle viivalle vaaleissa

tosiaan tätä sopimusta on pitkään odotettu ja nyt kaksi vuotta ennen edellisen sopimuksen voimaantuloa tämä ratifiointi tapahtuu

tein niin hiilinieluja heikennetään jos sitä toteutetaan pitäisi kyllä uskon enemmän globaalisti ja tehokkaasti vaikuttaa hiilidioksidin vähenemiseen ja kaikkien kasvihuonekaasutyyppien vähenemiseen tältä planeetalta

tämän hallituksen esityksen käsittely on ollut eduskunnassa kummallista etenkin niin kuin kuulimme ed

hallituksen ikäviä jälkiä on se että kansaneläkemaksu poistettiin työnantajilta kaikilta työnantajilta ja tällä tavalla heikennettiin vakuutuspohjaa ja rahoituspohjaa

hemmilän puheenvuorosta maa ja metsätalousvaliokunnassa joka tyrmää tämän tärkeän kansallispuiston perustamisen

joka tapauksessa eun sisällä meillä on nyt tämä päästökauppa joka ei ole ongelma

taiveahonkin puheenvuorossa tuli jo esille käynti ensiksi sairaanhoitajan luona saattaa johtaa kuitenkin ja uskon johtaa varsin usein näissä tapauksissa kuitenkin sitten käyntiin lääkärin luona

nyt jälleen etsitään kuitenkin parempituloisia ihmisiä joilla on ylimääräistä laittaa eläkesäästämiseen ja sitä kautta varmistaa ehkä hiukan omaa tulevaisuuttaan tai enemmän sen mukaan miten paljon on käytettävissä olevia varoja mutta joka tapauksessa verohelpotuksen avulla

valitettava tapa säästää tehdä säästölaki alentamalla terveyden ja sairaanhoidon tasoa sillä lailla että potilas ohjataan sairaanhoitajan vastaanotolle lääkärin vastaanoton sijasta ja vielä se että yksityisellä sektorilla sitten tavataan se lääkäri kun sitä ei terveyskeskuksesta tavattu

on hyvä pitää mielessä nimenomaan vesiliikenteen edut ja alue edut nimenomaan siellä mistä ministeri vehviläinen ja ed

arvoisa herra puhemies

tämä on merellinen nimenomaan sillä tavalla että tässä on ulkomerialueita ja myöskin merensuojelu nimenomaan itämeren suojelun osana on tässä keskeinen asia

kiitos ed

ne joilla ei ole mahdollisuuksia verohelpotuksella toteutettaviin eläkesäästöjärjestelmiin ovat edelleen suhteellisesti entistä huonommassa tilanteessa

painottaisin sitä että riippumatta siitä onko kysymys pohjavesi pohjaveden ottoalue yksi yksi ykkösluokan vai kakkosluokan pohjavedenottoalueesta pohjaveden pilaamisen periaatteet ja kielto

sen lisäksi tämä on myös juhlapäätös jonka myös ed

lipasto tutkimushan selvitti sisävesiliikenteen edullisuutta ympäristön näkökulmasta kontra muut kuljetusmuodot

meillä on edelleenkin ylivertainen kuljetusmuoto rautatie joka käyttää sähköä sillä edellytyksellä että sähkö ei ole kovin hiilidioksidipitoisilla tuotantomuodoilla tuotettu

tämä maa ja metsätalousvaliokunnan enemmistön ei siis koko valiokunnan hyväksymä teilauslausunto ei voi olla kansallispuiston lähtökohta

myös eun suuntaan meillä on siinä aika kova puolustustaistelu koska siellä tietynlaisia suhteellisia pilaamismahdollisuuksia tuppaatulla jo kiire töihin turkkiin ja tuppaa tulemaan direktiiviin

se tarvitsee kompensaatiota

siellähän tämä liberalismi ja vapaa markkinatalous todella vapaa kuin varsa keväisellä laitumella ilmeisesti niittää pahaa satoaan

miksi myöskään ei

sen takia että jos jossakin asiassa niin tässä on annettu todellakin valiokunnassa hyvin pitkämielisesti periksi sellaisille asioille kuin ydinvoimalaitoksen jäähdytysveden johtamiselle

tästä huolimatta voidaan vesiliikennettä kehittää edelleenkin siihen suuntaan että sen päästöt ovat pienemmät kuin tällä hetkellä nimenomaan myös näitten kanavan teknisten ominaisuuksien edistämisen kannalta

nyt finanssivalvontahan on epäonnistunut suomessa aikaisemminkin

tämä on tärkeä asia tämä on periaatteellinen asia ja hallitus ei tässä nyt kyllä saa ainakaan punaista ruusua

sen lisäksi metsästys ja eläinkantojen sääntelyssä on ymmärretty metsästyksen näkökulmaa voi sanoa ehkä enemmän kuin olisi ollut tarpeen

skinnari totesi tätä valvontaa

saimaan kanavaan liittyy myös kun se avataan talviliikenteelle muita ympäristökysymyksiä

toivon mukaan nyt sitten kun tilanteet vaikeutuvat tämä finanssivalvonta uudessa taloudellisessa tilanteessa on tehokkaampaa

onneksi kansallispuistoissa liikkuminen tietysti ja aina pohjautuu hoito ja käyttösuunnitelmaan

eräs erittäin tärkeä kysymys on sitten se millä tavalla laivan aiheuttama aalto kulkee siellä jään alla jos on jäätalvi ja miten se mahdollisesti vaikuttaa saimaannorpan pesintään

kaiken kaikkiaan toivottavasti kun on tämä markkinatalous siis kapitalismin nykyinen tällainen versio vapaa sellainen liberalismi ymmärtäisivät myös ne toimijat että valvontaa ja säätelyä tarvitaan ja jäisi pysyvästi päälle tällainen tiukempi tarkempi finanssimaailman valvonta

samoin kansallispuiston käyttöön liittyvät yksityiskohdat tulevat tuon säännöstön mukaan päätettäviksi

tämä on asia joka on hyvä pitää mielessä kun ja jos tätä talvimerenkulkua kehitetään ja jäätalvia on tulevaisuudessa

nimenomaan jos ja kun perussuomalaisilla on kannatusta silloin heillä on myöskin tietysti vastuuta ja silloin kyllä vähintä mitä voisi edellyttää olisi se että puheet olisivat jollakin tavalla totuuden kanssa samalla tasolla

matkailumahdollisuus on tärkeä asia sen kehittäminen

aivan oikein myöskin huviveneily on asia jota on mahdollisuus lisätä ja saimaan kanavaa on mahdollista käyttää enemmän tässä asiassa

ja tässä tarkoitan esimerkiksi sitä että jos sanotaan että windfall vero on poistettava uraanivero on poistettava niin sehän edellyttäisi että meillä on sellaiset verot mutta meillä valitettavasti ei ole

saimaalla liikkuu yhä enemmän myös aluksia joissa on tietty määrä öljyä

ja sitten muistakaamme se että on myös muita jäähdytysjärjestelmiä kuin tämä kaukopurku esimerkiksi jäähdytystornit joita voidaan olkiluodon alueella soveltaa

todella tämän päivän synkät uutiset kohdistuvat nokiaan

sen kehittäminen siihen liittyvät puomitarpeet väylien viitoitukset ja väylien kunto kaiken kaikkiaan ovat erityisen tärkeitä sisävesialueella

lopuksi totean että pitkämielisyydellä valiokunta on saanut tämän asian yksimielisyydellä aikaan

kaukaan tehtailta lappeenrannasta se on suuri alue missä on kaikki eri puunjalostusteollisuuden muodot tällä hetkellä sahasta hienopaperiin vaneritehdas lopetetaan

totean että valiokunnassa esiintyi myös aikamoista järkevyyttä ja voisin myös sanoa herrasmiesmäisyyttä tämän asian käsittelyssä

tyhmempää esitystä ympäristönäkökulmasta ei voisikaan olla kuin kymijoen kanavointi koska kymijoki on maailman ongelmallisin joki nimenomaan sen vuoksi että sen pohjasedimentteihin on dioksiineja ja furaaneja todella paljon sedimentoitunut johtuen muutamasta tapahtumasta erikseen ovat sitten ne päästöt puunjalostusteollisuudesta yleensä

pulliaisen viittaus brasilian ja uruguayn suuntaan osoittaa

siellä on suomella huono maine ja sitä vanhaa hyvää mainetta mikä saavutettiin kehittyvien maiden parissa aikaisemmin nyt rapautetaan

mutta tämä tiedetään ja sitten tiedetään myös se että kymijokea voidaan kymenlaakson liitonkin mielestä pitää kanavavalmiudessa päijänteeltä kuusankoskelle saakka

nyt tämä helpotus noin miljardi euroa elinkeinoelämälle ei nokiaa lämmitä eikä se sitä lämmikettä tarvitse mielestäni ei stora enso eikä upmkään

kymijoen kanavointi voidaan unohtaa mutta saimaan kanavan kehittämistä ei ja olemme toki iloisia että tämä asia on nyt eduskunnassa

mitä ne tekevät tyhjentyvillä sellutehtailla onko mahdollista että ne todella lähtisivät nyt tähän biopolttoaineiden tuottamiseen

arvoisa puhemies